tästä seuraa rikosseuraamusvirastolle jonkin verran lisää kuluja mutta nämä samat kulut vastaavasti poistuvat poliisilta syyttäjiltä ja oikeuslaitoksen tuomareilta ja virkailijoilta

samalla palautetaan kansalaisten usko siihen että rangaistuksella edelleen tavoitellaan yleis ja erityisestävyyttä ja että yhteiskunta osoittaa paheksuntaa oikeuden loukkaajia kohtaan

jalkaväkimiinasopimuksesta pois jääminen todellakaan ei tarkoita sitä että suomi jäisi pois kaikesta kansainvälisestä humanitäärisestä toiminnasta päinvastoin

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja packalenin tekemää lakialoitetta

on aivan oikein että lähin partio lähtee kiireelliselle hälytykselle ja hoitaa sen mikäli kyseessä on jonkun henkeen taikka terveyteen kohdistuva uhka

toinen ongelma syntyy silloin kun varsinaisista hälytystehtäviin suunnitelluista partioista on jokin työvuoron aloittaessa vajaa vaikkapa sairausloman vuoksi

arvoisa herra puhemies

täällä salissa on useissakin puheenvuoroissa viitattu siihen että rattijuopon käyttämä ajoneuvo konfiskoitaisiin valtiolle

minä olen sitä mieltä että tämä ajoneuvon konfiskoimisen uhka olisi riittävä pelote vähentää alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista nimenomaan siitä syystä että juuri tuo tekovälineen menettämisen pelko olisi yksi tärkeimmistä esteistä lähteä ajamaan alkoholin vaikutuksen alaisena

kun muut tuomioistuimien langettamat rangaistukset eivät tunnu juuri menoa haittaavan ainakaan monien uusijoiden kohdalla tulisi nykyistä nopeammin puuttua juuri oikeudenvastaisessa teossa käytettyyn tekovälineeseen tässä tapauksessa autoon moottoripyörään mopoon mopoautoon moottorikelkkaan mönkijään mihin tahansa

totta on että tekoväline eli moottorikäyttöinen ajoneuvo voi olla tekoon syyllistyneen oma taikka muuten vain tekijän hallinnassa lainattu vuokrattu tai muuten

oma tekoväline olisi yksinkertaisinta tuomita valtiolle menetetyksi ja lainassa taikka muuten laillisesti hallinnassa olevasta tekovälineestä tulisi tuomita sen käyvä arvo

minä kysyn asianomaiselta ministeriltä että kun meillä on näin tiukka tupakkalaki niin koska me saamme myöskin tiukennuksen tähän alkoholilakiin että alkoholia ei mainosteta näin julkisesti kuin nyt tehdään ja mahdollistetaan sen hankkiminen

arvoisa herra puhemies

tämä on ollut erinomaisen hyvää keskustelua ja on ehkä syytä palauttaa mieliin minkä takia lähdettiin tähän vähän tuota päiväsakkoa tai tämän sakon muuntorangaistuksen poistamiseen

kun selvää epäkohtaa ei esityksessä ole oikaistu vaan pikemminkin edelleen kiristetään toimia natura alueilla esimerkiksi ottamalla ilmoituksenvaraisiksi sellaiset toimenpiteet jotka eivät nykyisellään ole ennakkovalvonnan piiriin kuuluvia niin arvoisa puhemies minä en voi kannattaa tätä lakiesitystä

päiväsakkonsa suoritti vankeusrangaistuksena vuosittain useamman sata henkilöä

kun päiväsakkojen muuntaminen vankeusrangaistukseksi kiellettiin väheni vankeusvankien määrä vastaavalla luvulla ja näin rikosseuraamusvirasto pääsi asettamaansa tavoitteeseen

kiitos

kun rikosseuraamusvirasto pääsi tavoitteeseensa vaikutukset kohdentuivat muuhun viranomaisketjuun eli poliisiin syyttäjälaitokseen ja viime kädessä jopa alioikeuksiin saakka

tämän lisäksi on huomioitava kaupalle tulleet kustannukset jotka ovat useita satoja miljoonia euroja

minä ymmärrän hyvin että tuohon aikaan laadittu laki on ollut aikansa ja aikalaistensa mielen mukainen

kun nyt kuitenkin puhutaan yli kolme kertaa vanhemmista miehistä ei liene eroa sillä verrataanko lievästi vammautunutta ja vammatonta henkilöä keskenään

toinen on se minkä edustaja soukola otti esille tämän niin kutsutun palikkatestin elikkä tämän testaamisen jota joudutaan käyttämään ampuma aseitten hankkimisissa

no toistaiseksi tämä niin sanottu haastattelu tai palikkatesti on vielä voimassa mutta tämä kuormittaa kohtuuttomasti poliisin jo muutenkin ylikuormitettua henkilöstöhallintoa

toivon todella ministeri että voisitte vaikuttaa poliisihallituksessa siihen että jätettäisiin tämä tällainen kansalaisten mielestä täysin tarpeeton testaaminen pois ja näin kevennettäisiin poliisihallinnon kansliahenkilöstön kuormaa

kun neuvontaa vähennetään hankaloitetaan samalla uusien viljelijöiden ammatin aloittamista ja pahimmillaan saatetaan jopa lisätä tiloista luopumista

kysyin äsken ministeri urpilaiselta kuinka hallitus aikoo turvata sukupolvenvaihdosten onnistumisen ja sitä kautta maataloustuotannon jatkumisen koko maassa

pohjasin kysymykseni tietoon että maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitettua valtionapua ollaan leikkaamassa tulevassa budjetissa rajusti ja kun valtionapua leikataan ja kuitenkin toiminnan pitäisi jatkua ja kun ministeri urpilainen poistui paikalta niin kysyn nyt tässä salissa olevilta hallituspuolueitten edustajilta

ensi alkuun minä tunnustan rehellisesti ja avoimesti että minä arvostan sitä että edustaja väätäinen on täällä salissa debatoimassa meidän kanssamme

totean tästä itse asiasta kun väätäinen kertoi että kysymyksessä olisi vähän tällainen ei vaineskaan asia elikkä hän viittasi tällä tällaiseen poukkoilevaan politiikkaan minkä toin esiin jo tuossa kannatuspuheenvuorossani että kun aikaisemmin suomi on sitoutunut siihen että lähdetään mukaan tähän sopimukseen niin suomen taloustilanne on silloin ollut kokonaan toinen

haluatteko te todella että koko suomi pidetään asuttuna ja koko suomessa viljellään puhdasta geenimanipulaatiosta vapaata ruokaa

kyllä minun käsitykseni mukaan itsenäisellä maalla pitää olla myöskin mahdollisuus tarkistaa poliittisia hankintojaan tai poliittisia sitoumuksiaan sen mukaan kuinka niin sanotusti värkeissä on varaa elikkä onko lompuuki lyönnissä jos kansanomaista kieltä käytetään

väitän että osa näistä hankinnoista on tehty kotimaan markkinoilta suomesta

arvoisa herra puhemies

vaikka kysymyksessä eivät välttämättä aivan ajantasaistetut vaunut olekaan niin siitä huolimatta se kertoo jotain joko kreikkalaisten maanpuolustususkosta tahdosta taikka jostakin muusta

päivään mennessä ilmoitus kyseisellä kalastusaluksella saaduista kaikista muista kuin kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvien kalalajien saaliista ely keskukselle

ilmoitus tulee antaa myös niiltä kuukausilta joiden aikana ei ole kalastettu

lain tarkoitus on ollut kerätä kattavasti ja luotettavasti tietoja rannikkokalastusalusten aktiivisuudesta ja saaduista saaliista

nyt on huomattu että erityisesti tämä kalastamattomia kuukausia koskeva ilmoitusvelvollisuus on kohtuuttoman raskas kaupallisille kalastajille ja ely keskuksille

saatu hyöty ja informaatio eivät ole olleet suhteessa tehtyyn työmäärään nähden ja tämän takia lakia ehdotetaan muutettavaksi niin että tämä kalastamattomia kuukausia koskeva ilmoitusvelvollisuus poistetaan

arvoisa herra puhemies

alue on tärkeä kotimaisen siemenperunan huollon ja myös yleisen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta

nykyisin sosiaalilainsäädäntö on kehittynyt niin ettei enää ole tarvetta turvata perheen asuntoa ja asumista tukeutumalla lunastuslain säädöksiin

voimassa olevassa laissa ei ole selkeästi määritelty siemenperunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia tai muun perunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia

tällä lakiesityksellä asia hoidettaisiin kuntoon

yksikään näistä ilmoituksista ei johtanut toimenpiteisiin

lisäksi esityksessä nimetään elintarviketurvallisuusvirasto valvontaa suorittavaksi viranomaiseksi ja säännellään tarkemmin perunantuotannon edellytyksistä alueilla tietojen säilyttämisestä tiedonsaantioikeudesta ja tarkastusoikeudesta

lakiehdotukseen on lisätty mahdollisuus kieltää perunan pitäminen kaupan tai käyttö ja lisäksi mahdollisuus toimenpiteisiin joita voidaan tehdä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen kasvinterveydellisen tilan säilyttämiseksi

lain kumoaminen vähentäisi oleellisesti kiinteistöjen pakkohuutokauppoihin liittyvää tarpeetonta hallintotyötä koska ulosottoviranomaisten ei enää tarvitsisi tehdä ely keskuksiin ilmoituksia lain soveltamisalaan kuuluvista kiinteistöjen pakkohuutokaupoista

kannatan lakiesityksen hyväksymistä

näin ollen arvoisa rouva puhemies lakiesitys on mielestäni erittäin kannatettava maamme tärkeän peruselintarvikkeen perunan korkean laadun turvaamiseksi

keskustelu päättyi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

perustelen sanomaani sillä että aineet joita ministeri räsänen tuossa mainitsi ovat tänä päivänä saatavissa mistä tahansa kaupasta

muistelen hakusanan olleen aikoinaan kotikokin keittokirja ja kun sen kirjoitti googleen sieltä tuli selvä luettelo siitä mitä aineita yhdistelemällä voi valmistella räjähdysainetta ja tämä on äärimmäisen vaarallista

salissa on tänäänkin moneen kertaan puhuttu energiaomavaraisuudestamme ja sen merkityksestä kriisitilanteessa ja moneen kertaan korostettu kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä

se puolestaan perustelisi että voidaan sitten korjata sitä rataa enemmänkin

itse aikanaan poliisin terrorisminvastaisessa toiminnassa toimineena ja räjähdysaineitten kanssa toimineena räjähteitä raivanneena totean että tehtaissa valmistetut räjähdysaineet on tehty kuljetusturvallisiksi

poliisi voi niitä maastosta löytäessään suhtautua niihin suhteellisen varovasti mutta kuitenkaan ne eivät räjähdä aivan pienestä liikutuksesta mutta näistä tällaisista itse valmistetuista räjähdysaineista kukaan ei osaa päältä päin sanoa kuinka vaarallisia tai herkkiä nämä ovat

sateisina kesinä tuo vähäinen tuotantoalueiden määrä kostautuu sillä että emme yksinkertaisesti sadekuurojen välissä kykene nostamaan riittävästi polttoainetta talven varalle

meriliikenne ja meren muut käyttömuodot kuten energiantuotanto tuuli ja aaltovoimalla ja erilaisten putkien ja johtojen sijoittaminen ovat lisääntyneet ja käytöstä johtuvat ympäristöpaineet kasvaneet

ne muodostavat riskin tietysti henkilölle joka näitä aineita on kasaamassa ja valmistaa räjähteitä mutta se on äärimmäisen suuri turvallisuusriski niitä raivaamaan tulleelle poliisille

on todella tärkeää että nämä alkuaineet saadaan ilmoituksenvaraisiksi jotta poliisi voi seurata sitä kuka hankkii aineita joista voidaan valmistaa räjähdysaineita että ei käy niin että ikäviä yllätyksiä tulee

arvoisa herra puhemies

nykyään merialueiden käytön suunnittelu on mahdollista vain aluevesien alueella

näin laajemmilta alueilta olisi mahdollista nostaa nykyistä enemmän turvetta mikä osaltaan luonnollisesti vähentäisi kivihiilen tuonnin tarvetta

tämä ei ole riittävän kattavaa kun otetaan huomioon meren käytön haasteet ja meriympäristön suojelun tarve sekä se että meren käyttö ja ekosysteemit ulottuvat aluevesiä huomattavasti laajemmille alueille

kuten äsken ministerin esittelystä kuultiin tällä hetkellä käsitellään asioita neljässä käräjäoikeudessa ja jos ja kun ne keskitetään yhteen käräjäoikeuteen niin tällä toivottavasti parannetaan sitten asiantuntemusta siinä oikeudessa johonka nämä asiat keskitetään

lisäksi merialueita koskeva tieto on pirstaleisesti eri viranomaisten hallussa ja merialuetta koskevan tiedon määrä ja laatu ja saatavuus vaihtelevat mikä vaikeuttaa tiedon tehokasta hyödyntämistä merialueen suunnittelussa

mutta täytyy myöskin sitten samalla muistaa että kun sinne keskitetään asioitten hoitaminen niin helsingin käräjäoikeudelle siirrettäisiin näitten asioitten hoitamiseen tarvittavat resurssit että ei käy niin että juttuja siirretään mutta ei henkilökuntaa juttujen hoitamiseen

esityksen tavoitteena on järjestää merialuesuunnittelu ja merialuesuunnitelmien laatiminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja resurssitehokkaasti

merialuesuunnitelmilla luodaan lisäarvoa ja edellytyksiä merialueen pitkäjänteiseen ja kestävään kehittämiseen

tämä karsii pois tällaisia istuntoja joissa joku asianosainen ei syystä taikka toisesta saavukaan oikeuteen paikalle

tämä on kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava ja hyvä lakiesitys

hallituspuolueiden kiistellessä energiakannastaan tulvii koko ajan kivihiiltä suomalaisiin lämpölaitoksiin ja mielestäni tässä energiaratkaisussa ei ole voittajia vaan pelkästään häviäjiä

hallitus näyttää olevan oman ohjelmansa vanki koska mitään mitä säätytalolla on sovittu ei muuteta vaikka kaikki järkisyyt huutaisivat muutoksen puolesta

niin kuin edellisenkin lakiesityksen kohdalla puhuttiin näistä ammattivalittajista korkein oikeus voi priorisoida mitä asioita kannattaa ottaa käsiteltäväksi ja mitä kannattaa jättää pois